keskusta pitää korkeassa arvossa etyjin roolia luottamusta ja turvallisuutta vahvistavana järjestönä mitä kaikkien jäsenvaltioiden olisi syytä kunnioittaa

eli nämä keinovalikoimat pankeille joilla ne voisivat entisestään kasvattaa myöskin omaa luotonantoaan tietyllä tavalla turvallisesti näissä vaikeissa oloissa ovat kyllä olemassa ja kun niitä tehtiin me keskustelimme kyllä nimenomaan pankkien kanssa niin että niistä saatiin riittävän kannustavat ja myöskin houkuttelevat koska suomalaisilla pankeilla ei tarvetta ikään kuin omien virheidensä takia näiden instrumenttien käyttöön ole

se on selvää että turpeesta on haittoja se ei ole päästötön polttoaine mutta kun nämä kaksi polttoainetta asetetaan vastakkain niin totta kai silloin se kotimainen työ asetetaan etusijalle

ärade talman

arvoisa puhemies